puutun nyt vain kahteen kohtaan tässä lakiesityksessä

voi olla että ei ole edes suurin ongelma se että he myöskin ovat itse sitten jos sattuvat olemaan esimerkiksi työeläkeyhtiöitten johtajia määrittelemässä toistensa palkkoja

haluan omasta puolestani kiittää sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja juha rehulaa erinomaisesta valiokunnan työn johtamisesta joka johti sitten siihen että hän saattoi kiittää koko valiokuntaa

kun täällä on nyt katsottu ja nimeltä mainittukin esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriö niin onhan siellä virheitä tehty mutta kannattaa tietenkin myöskin muistaa että ne voimavarat joilla sitä työtä siellä on tehty ovat olleet rajalliset

sitten on tämä valiokunnan yhteenveto jossa valiokunta korostaa että tuottavuuden parantamisessa tuotoksilla tulee saada aikaan haluttuja vaikutuksia kansalaisten yritysten ja yhteiskunnan näkökulmasta

tähän saakka työeläkemaksujen korotuksista kuten muistakin työeläkekysymyksistä on sovittu kolmikantaisesti mutta nyt hallitus on itse eläkeiän korotuspäätöksellä luopunut tästä periaatteesta

ei minun tietysti tarvitse sanoakaan mutta tulee vaan mieleen kysyä mitä sanovat ne työttömät nuoret jotka jäivät työllistymättä sen takia että näin meneteltiin

arvoisa puhemies

sitten siellä perusteluissa todetaan että tästä säädetään erikseen sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaissa ja niinhän tässä nykyisessä lakiluonnoksessa tehdäänkin

me vasemmistoliitossa olemme sitä mieltä että kansalaisten hyvinvointi ei saa olla kauppatavaraa

onkin mielenkiintoista miksi työnantajia koskettava eläkemaksujen korotus tehtiin kolmikantaisesti työnantajilta lupa pyytäen ja heitä miljardilla kompensoiden mutta työntekijöitä ruoskivasta eläkeiän korotuksesta hallitus ei ole ollut halukas edes keskustelemaan

toki ymmärrän kun kokemusta jonkin verran on että opposition pitää yrittää löytää hallituksen esityksestä tai siihen johtaneista prosesseista arvosteltavaa ja kyllä sitä oikeasti tietysti näitten mitoitusten osalta tässä tapauksessa löytyykin

on kohtuutonta vaatia kuten edustaja ruohonen lerner täällä tekee jotakuta yksittäistä virkamiestä vastuuseen siitä että hän on tehnyt parhaansa minkä on voinut ja osannut kun enempään ei yksinkertaisesti ole annettu mahdollisuuksia

tunnen kyllä syvää myötähäpeää sitä virkamiestä kohtaan joka kävi selittämässä ministeriön syyttömyyttä tässä asiassa

jos tämä lakiesitys hyväksytään mietinnön mukaisena palvelusetelistä uhkaa tulla väline joka auttaa kunnat unohtamaan vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeisiin vastaamisen

näinhän se on ja se ongelma on ollut juuri siinä että ne eivät hyvin monissa tapauksissa ole sisältyneet kun väkeä on vähennetty

mutta kun se tulee sitten vasta vähän myöhemmin voimaan niin tässä nyt sitten tälle väliajalle on tämän säännöksen tulkinta hieman erilainen

minä olen kahdeksan vuotta odottanut täällä perussuomalaisten parannusesityksiä hallituksen perusturvaa koskeviin esityksiin

mutta haluan nyt korostaa että järjestämislain nykyisessä luonnoksessa joka toivon mukaan lähtee tästä salista saman sisältöisenä saatavuudesta ja saavutettavuudesta säädetään paremmin ja tehokkaammin kuin koskaan ennen

meidän mielestämme verovaroja ei tule suunnata palvelusetelien eikä muiden toimien muodossa yksityisille tuottajille julkisen palvelun tuottajien kustannuksella

siis eihän tästä hommasta tule mitään ellemme pysty päättämään mitkä ovat ne tehtävät mitä valtion pitää hoitaa ja kuinka paljon siihen tarvitaan porukkaa

jos työeläkemaksuja kompensoidaan työnantajille kelamaksu poistamalla ja poisto rahoitetaan veroja korottamalla se tarkoittaa että kompensaatio tulee lopulta meidän kaikkien maksettavaksi koska me ne verotkin maksamme

mutta kun te sanoitte että tällä nyt katsotaan onko hallitus kyvykäs näin merkittävässä lakiesityksessä toimimaan niin nyt se on nähty

keskustelimme siitä onko se määräaika nyt tämän vuoden loppuun vai voitaisiinko sitä jatkaa maaliskuun loppuun ja mehän myöskin äänestytimme tässä siitä ja hävisimme tietenkin sen jatkon maaliskuun loppuun

kyllä minusta näyttää siltä että jotta voisimme ratkaista tämän terveydenhuollon järjestelmien yhteensopivuuden ja käytettävyyden ongelmat se vaatii myöskin ratkaisuja koko terveydenhuollon rahoitus ja rakennejärjestelmän uudistamisessa ja sitä vaatii tässä maassa paljon pukki ei ota kaikki muutkin ase oli monet muutkin asiat kuin vain pelkästään ict järjestelmä

keskusta toki yrittää mutta kyllä tämä on väärin sammutettu

minä muistelen mielelläni viime kauden loppupuolta jolloin eduskunta sääti jopa kutakuinkin yksimielisesti terveydenhuoltolain

ilman sitä voidaan pyörittää kaikennäköisiä tuottavuusohjelmia ja kaikennäköisiä väenvähentämisohjelmia mutta se on suhteellisen varmaa että kansalaisten hyvä ei siitä lisäänny

siksi on olennaista että se pätee sitten myöskin tähän sosiaalihuoltolakiin kuten tietenkin toivon että sosiaalihuoltolaki muodostaa yhdessä terveydenhuoltolain kanssa keskeisen osan tätä järjestämislain muodostamaa todellisuutta

hieman kuulostaa mielenkiintoiselta

nyt sitten hallitus on todennut itsekin että se että määräaika oli näin lyhyt aiheutti suunnittelun ruuhkautumisen se aiheutti urakkatarjousten ruuhkautumisen tosiasiallisesti se aiheutti rakentamisen hinnannousun tilanteessa jossa nyt suhdannesyistä olisi voinut kuvitella tapahtuvan päinvastoin

siksi arvoisa puhemies hallituksen palvelusetelilakiesitys valiokunnassa muutetussa muodossaankin on hylättävä

siinä samassa yhteydessä me olimme silloinkin vakuuttuneita että sen lisäksi itse substanssin pohjaksi tarvitaan järjestämislaki eli laki rakenteista ja tiedän että silloiset hallituspuolueet keskusta ja kokoomus kävivät aika lailla samannäköistä vääntöä kuin mitä tässä nytkin viime aikoina on tapahtunut

se onko se pelkästään hallituksen ansiota tai missä määrin se on opposition ansiota on toissijaista sille että ensimmäisen kerran meillä on laki joka aidosti parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali ja terveyspalveluja ja ennen kaikkea itse vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan

sitten jos yritysten johto haluaa mennä sen alle samalla kun vaaditaan eläkeikää korotettavaksi ollaan todella mielenkiintoisten kysymysten äärellä

nyt hallitus on romuttanut tuon sopimuksen yksipuolisella ilmoituksella eläkeiän korotuksesta ja odotettavissa olevista sosiaali ja työttömyysturvan heikennyksistä jotka hallituksen puoliväliraportista ovat luettavissa ainakin rivien välistä

vaikka sinänsä olen edustaja ruohonen lernerin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että kaikki merkittävä poliittinen rahoitus olisi hyvä saada läpinäkyväksi niin tavallaan kyllä ymmärrän lainsäätäjää siis meitä itseämme siinä että tätä vaalirahoitusvelvollisuutta ei ole laajennettu niihin henkilöihin jotka eivät tulleet valituiksi tai edes valittujen varamiehiinkään koska sen lainsäädännön varsinainen tarkoitushan on tehdä ihmisille läpinäkyväksi se ketkä mahdollisesti antamalla taloudellista tukea valituille ja heidän varahenkilöilleen pystyisivät vaikuttamaan näitten kyseisten henkilöitten päätöksentekoon sitten siinä valitussa tehtävässä

sen sijaan palaaminen sinne alkuperäisen tuottavuusohjelman tavoitteisiin joissa siis samalla porukalla pyritään saamaan enemmän ja parempaa aikaan on se oikea tie ja sitä toivoisi muitten ohessa valtiovarainministeriön virkamiestenkin jatkossa noudattavan

räsänen on tehnyt vastalauseessaan sinänsä kannatettavia parannusehdotuksia pykäliin mutta ne eivät ole riittäviä poistamaan lakiesityksen perusepäkohtaa sen yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäävää ja pohjoismaista hyvinvointijärjestelmäämme rapauttavaa tendenssiä

ja vähimmäisturvasta

no sieltä takapenkistä nousi isäntämies ja sanoi että niin ei se maatalous kannatakaan mutta kun taiten elää niin kyllä sillä pikkuhiljaa rikastuu

en seuraava tilastot puhuvat olisi tulossa edustaa erkki virtanen outi mäkelä pakkanen seurujärvi piirainen ukkola peltonen esitteli ministeri arvoisa puhemies

te sentään korotitte viime kaudella reilu vuosi sitten vähimmäisturvaa työttömyysturvaa ei ole tällä vuosituhannella korotettu

ja mikä oli lopputulos

näin ollen kelamaksun poistolle ei ole enää edes sopimuksesta johtuvia syitä ja vaikka olisikin niin vasemmistoliitto olisi vastustanut edellä esittämistäni syistä sitä kelamaksun poiston osalta joka tapauksessa

sitä lakia ei tullut ja sen vuoksi me nyt aherramme sitten tämän asian kimpussa koska se laki on saatava

olen muutamankin kerran pohtinut että mikä on esimerkiksi pääministerin palkan ylittävän palkan rajahyöty tälle kyseiselle ihmiselle itselleen

minä oletan minä epäilen että tässä tapauksessa varsinainen asuntoministeri ei ollut edes se varsinainen syyllinen vaan tässä syyllinen löytyy valtiovarainministeriöstä mutta löytyi nyt mistä tahansa niin joka tapauksessa valitettavasti syistä jotka eivät ole kestäviä tehtiin tällainen päätös

siksi tulen tekemään hylkäysehdotuksen lakiesityksen toisessa käsittelyssä

tästä valinnasta tässä ensisijaisesti on kyse

en tiedä kumpi oli ensin muna vai kana vanhuspalvelulain kanssa

minua sinänsä saattaisi kiinnostaa ja jotakuta muutakin saattaisi kiinnostaa tietää miksi te ette onnistuneet mutta sen epäonnistumisen seurauksena käydään nyt tätä keskustelua

minusta se rakennelma on hieno mutta se ongelma on vähän siinä miten se mahtaa toimia käytännössä

mitä hän hyötyy siitä

kovin moni näistä suomen kunnista ei ole joutunut suureen turmioon mutta kuntien tilanne on vaikeutunut toisilla vähän enemmän toisilla vähemmän

siinä selvityksessä arvioidaan kattavasti ensisijaisten sosiaali ja terveyspalvelujen lisäksi hänen hyvinvointiaan toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve

onhan se totta tietysti että helsinki ja espoo saavat vähemmän asukasta kohti valtionosuuksia kuin esimerkiksi utsjoki ja inari

no okei tämä on tietysti tämmöinen yksilösubjektiivinen kysymys mutta se iso yhteiskunnallinen kysymys johtuu tietenkin siitä että tämmöisellä ahneudelta näyttävällä epäoikeudenmukaisella palkkauksella on yhteiskunnallisia seurauksia

nämä molemmat tapaukset osoittavat sen että kaikesta poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta ja oman hännän nostosta huolimatta joskus voitaisiin yhteisesti miettiä mikä on oikea menettelytapa että emme ajautuisi tällaisiin tilanteisiin

vanhuspalvelulain kokemukset kunnista eivät ole kaikilta osin olleet rohkaisevia

heti alkuun haluan vastata herra puhemiehen kysymykseen ja todeta että minun mielestäni tämä uudistuskokonaisuus on hyvä

mutta ongelmahan tässä on se että tässä itse asiassa puhutaan samoista asioista eri käsitteillä

kannustan ministeriötä ministeriä ja tulevia ministereitä pitämään omalta osaltaan huolta sitten kun vaaditaan myöskin sitä järjestämislakia ja sen kautta tätäkin lakia että tätä hienoa rakennelmaa ei päästetä jäämään pelkästään sanojen helinäksi

tämä koko verojärjestelmä josta kunnallisverot on yhteiskunnallisen tasa arvon kannalta sillä tavalla keskeinen että kun ne verot kerätään mieluummin tietysti saisi kerätä niitä valtionveroja koska ne ovat progressiivisia ja niitä annettaisiin sitten kunnille jotka järjestävät peruspalveluja mieluummin ilmaiseksi ihmisille jolloin köyhilläkin on mahdollisuus saada niitä palveluita niin sen järjestelmän pitää toimia

peruskysymys on se että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämiseksi tarvitaan riittävän vahva väestöpohja ilman sitä se homma ei onnistu

ne joita ei valita eivät kyllä pysty vaikuttamaan muuten kuin välillisesti ja niin laajalle tätä seurantaa ei ole tietenkään mahdollista

kun suomalainen demokratia jota tässä salissa ikään kuin ylösrakennetaan on päätynyt arvioimaan että ne erotkin pitää ottaa huomioon niin tämä on sitten yksi seuraus siitä

onneksi nyt edes nämä työllistämis ja työvoimakoulutusmäärärahat tässä budjetissa tulevat mutta tästä eduskunnan aikataulusta johtuen nyt on vaara että niitä ei sitten keritä käyttää enää tämän vuoden puolella

nimittäin se vaara tässä laissa noin kaiken kaikkiaan muutenkin on

varmaan laskentajärjestelmät voivat olla yksinkertaisempiakin mutta perusasian pitää pysyä

toivottavasti se nyt edes onnistuu ja toivon ettei tämmöistä puheenvuoroa tällaisista syistä tarvitsisi enää täältä pitää

tämäkin testataan käytännössä ja jos emme pysty näihin hienoihin sanoihin vastaamaan käytännön teoilla niin sitten voimme mennä nurkkaan häpeämään myöhemmin

tämä on tämän lain keskeisin kohta

lauslahdelle

jos sivistysvaliokunnan vaikutusmahdollisuudet ovat entisestään vähentyneet niin minä kyllä epäilen sitä että se johtuu siitä että sivistysvaliokunnan jäsenet eivät ole halunneet käyttää heille perustuslaissa kuuluvaa oikeutta tehdä niitä päätöksiä joita täällä voidaan tehdä jos halutaan

tämä kannustaa työntekoon kannustaa työn vastaanottamiseen ja tämä on ilman muuta hyvä ja kannatettava uudistus

niitä ei näytä syntyvän ja siksi on ehkä tämä keskeisin ongelmakysymys se miten asia sitten hoidetaan kun niitä ei synny

kun edustaja tölli täällä sanoi että kysymys ei voi olla rakenteista niin periaatteessa ei voikaan mutta itse asiassa tämä koko keskusteluhan on syntynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta että kosovo levittää

eduskunnan vahva tahto on kun se hyväksyy tämän lain ja sen myötä valiokunnan perustelut ja lausumat että mitä palvelusuunnitelmaan on kirjattu on myös toteutettava

silloin ratkaisu on sote alueet

että jos ei olisi näitä rakenteita jos olisi vain yksi kunta niin meidänhän ei olisi ollenkaan tarvinnut käydä tätä keskustelua näistä rakenteista

nyt on pohdittava sitten sitä miten nämä kaksi vahvat peruskunnat ja sote alueet joita molempia syntyy saatetaan yhdessä toimimaan hyvänä suomalaisena terveydenhuoltojärjestelmänä

jos iäkäs henkilö ei ole tyytyväinen kunnan palvelupäätökseen hän voi valittaa siitä hallinto oikeuteen

kyllähän tämä arvonlisäveroteatteri joka näitten eri arvonlisäverojen alennusten ja korotusten kanssa on näytelty yhdenlainen suoritus on sekin noin teatteritaiteellisesti

toivottavasti hallinto oikeus ei näitä valituksia joudu käsittelemään vaan kunnat ymmärtävät velvollisuutensa tässä suhteessa

kun suomen poliittista historiaa joskus kirjoitetaan näiltä päiviltä niin saatetaan todeta että juuri tällä kohtaa juuri tämän lakiehdotuksen kohdalla tapahtui ratkaiseva käänne kun jyrki kataisen hallitus viime kevään kehysriiheen saakka jossa tästä ehdotuksesta päätettiin oli noudattanut politiikkaa jossa pienituloisimpia suosittiin mutta kehysriihessä suunta päätettiin muuttaa ja tämän indeksien leikkauksen myötä käytiin kaikkein heikompiosaisten kimppuun

edustajat kääriäinen ja vehviläinen käyttivät täällä erinomaiset puheenvuorot nimenomaan siitä kuinka kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistuminen myöskin politiikkaan on heikentynyt

pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin kun se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua

jos rahat riittävät

jos on olemassa alue jolla voimavarat riittävät niin mikäs siinä olkoon olemassa mutta meillä on tietysti vähän se ongelma edustaja lehden kanssa että kun olemme joskus johtaneet yritystä ja olleet itse toimitusjohtajina vastuussa niin silloin tulee mieleen että riittävätkö ne rahat oikeasti ilman että joku muu pitää huolta siitä

siis voi olla todellakin niin että tämä ei yrittäjiin vaikuta paljon tai sitten se voi vaikuttaa enemmänkin riippuen siitä minkälaisesta yrityksestä on kysymys mikä on mahdollisesti vähennettävien raaka aineitten suhde ja mikä tarve on hintojen nostoon

työnteon pitäisi aina olla kannattava ja kannustava vaihtoehto työkykyisille työikäisille ihmisille joutenoloon verrattuna

me korostimme että lain tarkoituksena on turvata jokaiselle oikea asuin ja hoitopaikka mukaan lukien laitoshoito sitä tarvitseville eikä tätä lakia saa tulkita niin että laitoshoitoa ei turvattaisi niille jotka sitä oikeasti tarvitsevat tai että vanhukset lain perusteella pitäisi kotiuttaa laitoksesta vastoin heidän tahtoaan

en ole erityinen kieltojen tai rajoitusten kannattaja mutta sekä alkoholin että myöskin tupakan osalta kehitys on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa ja itse asiassa muissakin maissa sen suuntaista että on vakavasti mietittävä mitä oikeasti pitäisi tehdä jotta kyetään estämään ne haitat joita näistä ihmisille ei välttämättömistä nautintoaineista koituu

me olemme kaikki yhtä syyllisiä olleet tähän kehitykseen

tästä me kuten edustaja valiokunnan puheenjohtaja rehulakin varmasti voi todistaa olimme yksimielisiä

arvoisa puhemies

tässä mielessä on mielenkiintoista että viime vaaleissa todellakin kansa protestoi sitä että on kolme puoluetta joista kaksi on hallitsemassa ja sitten se kolmas odottaa pääsevänsä jatkamaan vaalivoiton myötä sinne uuteen hallitukseen ihan sitä samaa politiikkaa

mutta siihen se ainakin vaikuttaa että tällä kiristetään verotusta tilanteessa jolloin kuten täällä viimeksi kyselytunnilla kuulimme tässä tilanteessahan veroelvytyskin taantuman voittamiseksi saattaisi olla paikallaan

siis meillä pitää olla järjestämä joka takaa sen että kaikilla suomalaisilla rautavaaralaisillakin on ne voimavarat

pidimme myös erittäin myönteisenä ja tärkeänä että laki velvoittaa kunnat järjestämään iäkkäille avio ja avopuolisoille mahdollisuuden asua yhdessä molempien niin halutessa myös sen jälkeen kun toinen tai kumpikin heistä tarvitsee pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa muualla kuin aiemmassa kodissaan

tämä korostaa erityisesti sosiaali ja terveyspalveluitten merkitystä koska ne muodostavat kaksi kolmasosaa kaikista kuntien tuottamista palveluista

perussuomalaiset saivat tämän voiton mutta olen kyllä aidosti huolissani siitä tuleeko se kansan tahto nyt teiden kautta toteutettu kunta jäi

nyt sitten kulutusverojen osalta jotka vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin veroja kiristetään

sosiaali ja terveysvaliokunta on poikkeuksellisen lyhyessä kannanotossaan todennut

lakialoite on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle niin sanotusta takuu eläkkeestä joka on kuten jo takuueläkkeen lähetekeskustelussa täällä sanoin mitä erinomaisin esitys

toisaalta pelkään sitä missä vaiheessa se työnkuva ottaa enemmän huomioon nimenomaan syrjintä tai sukupuoli tai jonkun muun tällaisen työn viitekehyksen eikä niinkään paljon sitä kriminaalista tai varsinaista ihmiskauppaa rikoksena harjoitettua toimintaa

edustaja lehden puheenvuoro oli mielenkiintoinen tästä vertailusta mutta se vertailuongelma tuottavuuden osalta on se miten mitata sen palvelutuotannon tuottavuutta oikein miten löydetään siihen oikeat mittarit

ihmiset maksavat ostamistaan tavaroista enemmän ja se tarkoittaa että he todennäköisesti ostavat niitä tavaroita vähemmän ja kyllä se nyt aika yksinkertaista on ymmärtää mitä siitä seuraa kokonaiskulutukselle ja sitä kautta tietenkin sitten tuotannolle ja työllisyydelle

tämän jälkeen puolisoiden epäinhimillisen asumuserottamisen ei enää pitäisi olla mahdollista

tämäkin keskustelu on mielenkiintoisella ja osittain murheellisella tavalla osoittanut tavallaan keskustelun kaksijakoisuuden

valiokunta pitää kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa olevien kannalta myönteisenä että toimeentulotuessa indeksikorotuksen leikkaus kompensoidaan perusosaan tehtävällä korotuksella

on pidettävä huoli siitä että kunnista tai vaihtoehtoisista sote alueista tulee riittävän vahvoja että terveyspalvelut voidaan kunnolla tuottaa

siihen on löydetty kaikenlaisia mittareita ja siitä on syntynyt jonkinlainen ongelma koska ne mittaukset eivät ole aina aivan vertailukelpoisia